tuo asia on ollut jo pitkään ongelmana sillä taiteilijaeläkkeen määräthän on valtiovarainministeriöstä käsin määrätty joskin opetusministeriö nämä esittää

tälle toivotan menestystä ja toivon että opetusministeriö substanssiministeriönä tästä tulevaisuudessa pääsisi päättämään

arvoisa herra puhemies

aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esille väite että tämä hallituksen esitys ajaisi aikuisen etua lapsen edun kustannuksella ja olen tästä jyrkästi eri mieltä

lapsella ei ole myöskään tapaamisoikeutta sosiaaliseen vanhempaan eron jälkeen ja jos juridinen vanhempi kuolee lapsen tilanteeseen liittyy valtava määrä epävarmuutta

lapsi ei myöskään peri sosiaalista vanhempaansa tai tämän sukulaisia ja jos lapsi saa testamentilla perinnön sosiaaliselta vanhemmalta tai tämän sukulaisilta perintöverokohtelu on kuin täysin vieraalla henkilöllä

eli tämä hallituksen esitys nimenomaan parantaa lapsen oikeudellista asemaa parantamalla näitä edellä mainittuja epäkohtia

kuten on myös edellä tullut jo esille jo nyt meillä elää aika suuri määrä lapsia sateenkaariperheissä

minun mielestäni ehkä eräs kaikkein tärkein perustelu tämän lain hyväksymiselle on nimenomaan se että näillä lapsilla pitää olla oikeus tuntea elävänsä yhteiskunnan hyväksymässä perheessä

myöskään tieteellisten tutkimusten valossa ei näillä lapsilla jotka sateenkaariperheissä nykytiedon valossa lapsen kasvaminen tällaisessa sateenkaariperheessä jossa on samaa sukupuolta olevat vanhemmat ei nykytiedon valossa näytä olevan haitallista haitta oli

arvoisa puhemies

sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksista huolehtiminen kuuluu meille kaikille meidän seksuaalisesta suuntautumisestamme riippumatta

ei pitäisi olla meitä ja noita toisia vaan ainoastaan ihmisiä jotka kukin omalla tavallaan haluavat rakastaa ja tulla rakastetuiksi

arvoisa herra puhemies

petoeläinten suojelu herättää täällä aina kiivasta keskustelua ja tuntuu usein siltä että nuo fanaattisimmat puheenvuorot puolesta ja vastaan aiheuttavat enemmän harmia petoeläinten suojelulle kuin myötävaikuttavat asiaan

meillä on tasa arvosuunnitelmia meillä on erilaisia kampanjoita perinteisten ennakkoluulojen murtamiseksi koska edelleen suurin este tasa arvon toteutumiselle ovat nimenomaan ennakkoluulot ja varsin tiukat roolimallit

kyse taitaa kuitenkin olla aika pitkälle asenteista on kyse sitten tästä niin kutsutusta eläinterrorismista eli eläinten vapauttamisesta luontoon sillä ei saada hyvää tulosta aikaan tai toisaalta siitä uskalletaanko petoeläimiä riittävästi suojella

jokaisen meistä olisi herättävä miettimään miten itse toimin kasvattajana työtoverina tai kanssaihmisenä

en lähtisi kuitenkaan epäilemään tutkittua tulosta kantojen määrästä kovin heppoisin perusteluin

sitä pitää arvioida ja tutkia

minä ainakin tulkitsin ministerin puheenvuoron siten että hän hyvin harkitsevaisesti otti kantaa siihen suuntaan että meidän pitää seurata ja tarkkailla että nämä kannan kokomäärittelyt osuvat mahdollisimman oikeaan

meille vanhemmille tulisi kertoa vaikkapa jo neuvolassa miten me voimme tukea lastamme kun hän omaa seksuaalista identiteettiään etsii

nimittäin ilman neuvontaa me emme välttämättä osaa toimia oikein vaikka haluaisimmekin koska yhteiskuntamme lähtee kuitenkin siitä perusolettamuksesta koulumme työelämämme perheemme kaikki lähtee siitä perusolettamuksesta että yksilö on aina heteroseksuaali joka pukeutuu ja käyttäytyy sukupuoliroolien edellyttämällä tavalla

vain tällä tavalla saamme luotua luottamusta puolin ja toisin

mielestäni tuo avaus on varsin mielenkiintoinen ja siitä pitäisi enemmänkin keskustella olisiko oikeampi paikka kenties ympäristöministeriö kun sitten tuotantoeläimet kuuluvat selvästi maa ja metsätalousministeriöön mutta mielestäni erittäin hyvä keskustelunavaus

tämän vuoksi saattaa olla hyvinkin vaikeaa kertoa edes kaikkein läheisimmille ihmisille ettei täytäkään asetettuja vaatimuksia

siksi toivonkin jos ja kun toivon mukaan tämä hallituksen esitys hyväksytään tässä muodossa että saisimme tulevaisuudessa myös entistä vahvempaa neuvontaa liitettyä vanhemmille kun he tällaisen todellisuuden eteen joutuvat

aivan lyhyesti lopuksi

meillä on täällä paljon faktaa ja perusteluita olemassa siitä miksi tämä hallituksen esitys nimenomaan ajaa lapsen etua ja miten se parantaa nykylain tilannetta

mutta ehkä kaikkein suurimpana kysymyksenä esitän kuitenkin lopuksi miksi rakkaus muuttuu paheeksi silloin kun kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä haluaa parisuhteen ja perheen

homoparitkin haluavat puolustaa nimenomaan perhearvoja sitoutumalla toisiinsa ja sitoutumalla lapsiinsa ja tämä hallituksen esitys nimenomaan antaa tähän entistä paremman mahdollisuuden

arvoisa herra puhemies

tällä lailla kuitenkin pääsemme eteenpäin näiden lasten kohdalla jotka elävät perheessä jossa on jo kaksi äitiä tai kaksi isää tai erilaisissa sateenkaariperheissä

olisin kysynyt ministeriltä onko hallituksella sellaisia suunnitelmia että tämän lain hyväksymisen jälkeen esimerkiksi lisättäisiin neuvontaa vanhemmille vaikkapa neuvoloissa tai kouluissa sen suhteen miten vanhemmat osaisivat mahdollisimman hyvin kohdata sellaisen tilanteen jossa lapsi omaa seksuaalista identiteettiään etsii